hallitus on epäonnistunut tekemässään työllisyys ja talouspolitiikassa osittain koska se ei ole pystynyt tekemään maan puolesta tarvittavia todellisia päätöksiä

ei varmasti ole siitä kysymys

siellä erottuvat ne jotka todella tarvitsevat sitä turvapaikkaa ja turismi kääntyy muualle

täällä vietettiin hiljaista hetkeä viikolla terrori iskun vuoksi usassa ja näitä iskuja on ollut euroopassa joka puolella päivittäin saa lukea

totta kai ne sinne jäisivät varmasti kun se on turvallinen maa välimeren alueella

siksi näitä lakeja säädetään

eivät ne tänne pohjolaan tulisi jos täällä olisi samanlaiset keinot käytössä kuin siellä

ja tämä on se vihervasemmiston keino saada näitä iskuja tänne

tämä hallitus on kyllä teettänyt selvityksiä varmaan enemmän kuin mikään aikaisempi hallitus ja pitänyt seminaareja joissa pohditaan mitä nyt pitäisi tehdä

mitä kotouttamiseen tulee niin minä sanoisin että kotiuttaminen se on paras lääke tuohon

se on aina ollut näin että kommunistit vasemmisto vihreät ovat osanneet selittää asiat kuorruttaa niin sanotusti sontakasan hyvin nätiksi

se on nimenomaan näin

olen moneen otteeseen sanonut ja sanon sen uudestaan kunnes asiaan tulee muutos

minä luulin äsken kun tulin tänne oli niin hienoja esityksiä näistä perheenyhdistämisistä että kuin kom teatteriin olisin astunut

arvoisa puhemies

meillä koulutetaan paljon väkeä täällä huippuosaajia esimerkiksi omalta kohdaltani voin sanoa sahoille ja noille suurille tehtaille

nyt ne tekevät konkurssin ja kun heillä ei ole mahdollisuutta aloittaa uudestaan niin he muuttavat ulkomaille ja se koulutettu pääoma siirtyy sinne ja se siellä tuottaa sitten mutta täällä se tapetaan

toissa viikonloppuna minulle tuli soitto tuolta pihtiputaan perukoilta että siellä oli lpn auto metsäautotiellä etsimässä susia metsästä

päivä helsingin sanomat julkaisi artikkelin otsikolla päivähoito oikeuden rajaaminen saattaa haitata maahanmuuttajien kotouttamista

kyllä sudet ovat tärkeitä tällä hetkellä

arvoisa puhemies

hallitus on täysin sokea näkemään näitä parannusehdotuksia koska se on valinnut mantrata muunneltua totuutta siitä että ei oppositiossa ole keinoja parantaa tilannetta

eivät ne yrittäjät siihen syyllisiä olleet vaan valtiovalta ja rahapolitiikka silloin teki paljon semmoista että yritykset menivät nurin

nythän on semmoinen juttu että jos joku soittaa sinne tietysti tärkeää työtä en minä sitä muuten arvostele vaan pikkusen niitä toimeenpanijoita jotka näitä ohjeistavat että kissa on puussa niin pelastuslaitos menee sinne ja hakee kissan pois sieltä

arvoisa puhemies

täällä tuli tämä bbc esille ja nyt näistä henkilömääristä vähäsen

jutusta päätellen hänen miehelläänkin on tuleva ammatti ja työ vasta aikomuksen asteella

jos täällä tekee murhan taikka jonkin muun niin kymmenessä vuodessa siitä selviää mutta tämmöisestä johonka on itse syytön jää vielä ikään kuin hirteen roikkumaan eikä pääse siitä irti

pakkoruotsi aiheuttaa sen että suomenkielisillä on suuri kielikuormitus kun verrataan muihin eurooppalaisiin maihin

siellä on valtava osaamisen pääoma mutta kun he ovat nyt tässä velkahirressä he eivät yksinkertaisesti pysty toimimaan ja se on menetys tälle valtiovallalle yhteiskunnalle meille kaikille

se on hallituksen linja

se tuottaa myös ohjelmia ympäri maapallon ja englanninkieliselle väestölle mitä niitä alusmaita siellä on ennen ollut minä en muistakaan mikä se suur britannia aikanaan oli koko sille alueelle tulee bbcn uutiset

arvoisa puhemies

sama slovakiassa ja tekissä

mutta viime kaudella oli täällä vasemmisto ja vihreät ja hallituksessa puhuttiin paljon biotaloudesta ja uusiutuvasta energiasta ja miten kävi

arvoisa puhemies

hän oli semmoinen it alan osaaja teki ohjelmia sahoille ja tehtaille paperitehtaille ja muualle

kannatan edustaja lindströmin tekemää ehdotusta

miksi tämmöinen rasite on laitettu suomenmaahan

edustajan lohi koska edustajaa

kyllä me voimme näitä asioita tarkastella näitten lukujen perusteella ja tämä tieto on eduskunnan tietopalvelusta niin että pitäisi olla ainakin puolueeton

meille tuli kivihiiltä ennennäkemätön määrä tähän maahan

nämä puheet ja käytäntö eivät mene käsi kädessä

missään muualla maailmassa ei ole vastaavaa täällä ainoastaan ja kaikki puolueet paitsi perussuomalaiset tulevat vielä hyväksymäänkin tällaisen

se nyt tässä taloustilanteessa laitetaan tarkastelun alaiseksi

nuo korkeat siirtomaksut tulevat varsinkin maaseutuyrittäjille ja ihmisille siellä se hintalappu tulee ja asettaa siellä elävät ihmiset eriarvoiseen asemaan kuin esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla

arvoisa puhemies

muutenkin siellä olevilla yrittäjillä minä nyt tiedän jotakin siitä asiasta on pitkät välimatkat siellä tulee sähköhukka

minä tuohon edustaja aallon sanomaan että siellä isis miehet ja muut ovat pelottelemassa näitä miehiä

ilta sanomissa oli uutinen tuossa olikohan se viime viikolla että naiset tarttuvat aseisiin isistä vastaan iso otsikko oikein

nämä vetovoimatekijät pitää saada loppumaan suomesta niin kuin sanoin että meillä on venäjän raja ja euroopasta

suomessa aikanaan silloin kun oli sota miehet menivät rintamalle naiset olivat kotirintamalla lapset lähtivät ruotsiin turvaan

arvoisa puhemies

se korjaus on näin että kohta kielletään lehmät navetassa koska nämä vastustajat sanovat että saahan sitä maitoa kaupasta

naiset menevät siellä irakissa sotimaan miehet tulevat tänne pohjolaan ja lapset käytetään eturintamassa tuolla otetaan kilveksi kun tullaan eurooppaan

niillä on varmaan joku hätä

on aina parempi vastustaa asioita laillisin keinoin kuin esimerkiksi turkistarhausta takavuosien iskuilla joita voidaan pitää viharikoksina

turkistarhaterroristit ovat myös potkineet nahkakengillään turkisliikkeitten ikkunoita ja iskun jälkeen menneet iskemään hampaansa lähimpään purilaispaikan hampurilaiseen

elikkä tämä kulttuuriero on otettava huomioon tässä asiassa

ja jos puhutaan tästä että islamorauhan uskali omaisten tahtoo tulleensa islam on rauhanuskonto varmaan jos tänne tataari tulee

täällä kun puhutaan näistä turkiseläinten oikeuksista ja siitä miten ne elävät niin minä sanoisin näin että niillä on suomessa melkein paremmat oltavat kuin perussuomalaisilla että kyllä ne on hyvin hoidettu

siellä hän kaahauskulkue

veikko niin se alkaa mattoja kauppaamaan sellainen

mutta nämä jotka tulevat lähi idästä siellähän on kaaos koko ajan ollut läpi historian niin me kotoutamme näitä

siellä vanha invalidi rullatuolissa työnnettiin siihen ja hän sanoi näin että kun hän pääsisi vankilaan niin puoli tuntia käytettäisiin päivässä pihalla